suomen laki ei kuitenkaan takaa näille uhanalaisille vaelluskaloille lain suojaa

erityisen tarkasti tulee käydä läpi ne energiatehokkuutta parantavat toimet jotka energiatehokkuuden edistämistä pohtinut toimikunta viime viikolla jätti

perustulo olisi järjestelmä joka tarkoittaisi isolle joukolle suomalaisia ihmisiä sitä että työn tekeminen olisi aikaisempaa kannattavampaa

se on meidän kaikkien etu että myös tässä maailmassa jossa nyt elämme jossa on tehty liittokohtaisia sopimuksia neuvotteluvälit olisivat mahdollisimman hyvät ja että sopimukset syntyisivät mahdollisimman usein ennen kuin ollaan tilanteessa jossa on menty lakkoon

on silti niin että varmasti on maita jotka ovat lisänneet rahaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan meitä enemmän mutta mielestäni tuo luku näyttää selvästikin tosiasioihin verrattuna liian alhaiselta

perustuloon pohjautuva sosiaaliturvajärjestelmä kannustaisi myös yrittäjyyteen ja se lisäisi tilaa aidolle sosiaalityölle laskentabyrokratian sijasta

kalastuslain uudistamista pohtiva työryhmä pohti myös tätä kysymystä ja esitti että meidän tulisi parantaa lainsäädännössä sitä turvaa joka uhanalaisille kalalajeille annetaan

edustaja sinnemäkenä

on totta että nämä investoinnit joita nyt on päätetty tehdä eivät varmastikaan koko sektorin kannalta ole riittäviä ja valmius käyttää muun muassa innovaatiotukea yhteistyössä alan kanssa on hallituksella olemassa

hallituksen ohjelmassa perustuloa ei ole mutta vihreä eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta tekemään sellaisia uudistuksia jotka helpottavat työn vastaanottamista jotka helpottavat työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä ihmiselle itselleen kannustavalla ja innostavalla tavalla

arvoisa puhemies

miten hallitus ministeri koskinen aikoo viedä eteenpäin ja parantaa uhanalaisten kalalajien tilannetta suomessa

arvoisa puhemies

työ ja elinkeinotoimistoilla on selvät velvoitteet siitä että heidän täytyy seurata ja katsoa että näitä työharjoittelutoimenpiteitä yrityksissä ei käytetä väärin koska niillä ei ole tarkoituksena pilata meidän työmarkkinoita vaan nimenomaan auttaa ihmisiä siinä että he voisivat jatkossa paremmilla mahdollisuuksilla työllistyä

suomessa on ollut vuosikymmenten perinne kasvattaa ja hoitaa metsää avohakkuilla

hallitus on tehnyt ratkaisut toisesta lisätalousarviosta ja ensi vuoden talousarviosta nuorten tilannetta silmälläpitäen

itse olen vakuuttunut siitä että suomi on sellainen maa jossa olennaisia ulkopoliittisia ja olennaisia turvallisuuspoliittisia päätöksiä ei pystytä tekemään niin että eduskunta ei ymmärtäisi mistä on kysymys

arvoisa puhemies

näihin lupaprosesseihin ympäristölupiin ja investointeihin

tämä metodi on myös ollut melko kiinteästi yhteydessä nimenomaan siihen selluteollisuuteen joka on suomessa ollut merkittävää ja on vieläkin

nuorten työttömyyden torjuminen oli yksi tärkeimmistä kysymyksistä joita näissä talousarvioneuvotteluissa pyrittiin ratkomaan

pitkällä tähtäimellä tavoittelemme työurien pidentämistä ja työllisyysasteen nostamista

haluaisin vain todeta sen asian että tätä asiaa on ympäristövaliokunnassa käyty läpi hyvin huolellisesti silloin kun eduskunnan käsittelyssä oli tämä selonteko aluehallintouudistuksesta

kyllähän me täällä teemme tietoisia päätöksiä yhteistyöstä ja minun on vaikea ymmärtää sitä ajattelutapaa että tässäkään asiassa olisi kysymys jostain että joku olisi yrittänyt ujuttaa meille jotain sellaista sopimusta jota sitten itse emme huomaisi

sekä lisätalousarviossa että ensi vuoden talousarviossa on merkittäviä summia nimenomaan nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi

luovien alojen osaltahan ministeriössä on käynnissä strateginen hanke jossa pohditaan yksin yrittämisen kysymyksiä ja luovien alojen kasvuyrittäjyyden kysymyksiä

meillä on olemassa myös ohjeet siitä että näiden toimenpiteiden esimerkiksi työharjoittelun tulee tähdätä siihen että ihmisille opetetaan asioita

kuitenkin myös muita metodeja kasvattaa metsää on kuten erirakenteiskasvatus jolla tavalla saadaan parannettua puun laatua ja puun laatu taas on yksi keskeinen tekijä siinä jos haluamme nostaa mekaanisen metsäteollisuutemme jalostusarvoa

komission esitys perustui siihen että tutkijoilla on erittäin vakava huoli luonnonlohikannoista

valitettavasti siinä kuulemisessa tuli ilmi sekin että nimenomaan maataloustuotannon ja ehkä erityisesti turkistarhauksen osalta lupahakemukset ovat usein hyvin puutteellisia

ratkaisuja on pyritty löytämään sekä niille nuorille joilla on pelkästään peruskoulun loppututkinto että sitten niille ihmisille jotka ovat jo valmistuneet ehkäpä jopa korkeakoulusta tähän vaikeaan työmarkkinatilanteeseen

itse asiassa tutkijoiden esitys oli se että lohenkalastuksessa pidettäisiin tauko tehtäisiin moratorio kunnes katsotaan selviääkö luonnonlohi

ehdotus osittaisesta hoitorahasta oli monella tapaa hyvä mutta hämmästytti että työryhmä oli unohtanut toimeksiannostaan sen tavoitteen että pienten lasten hoitovastuuta tulisi jakaa äitien ja isien kesken nykyistä tasaisemmin

meidän yrityspalvelujärjestelmämme on saanut kohtuullisen paljon kiitosta siitä että aloitteleva yrittäjä saa aika hyvin apua mutta yritystoiminnassa ehkä se vaikeampi vaihe on nimenomaan yrityksen kasvaminen ja kasvun luominen

olen itse tänä syksynä kuullut eräältä ammattiliitolta yhdestä tapauksesta jossa henkilö on ollut tekemässä sellaista työtä joka aikaisemmin oli hänen työnsä mutta työ ja elinkeinotoimistojen velvoitteisiin selvästi kuuluu se että pyritään karsimaan kaikki tällainen pois koska toimenpiteiden halutaan olevan ihmisille hyödyllisiä ja yritysten ei ole tarkoitus näitä käyttää hyväkseen väärällä tavalla tämä kysymys on loppuun käsitelty wto ja kyselytunti

meillä on tällä hetkellä ennätysmäärä korkeasti koulutettuja työttömiä joten työ ja elinkeinohallinnolla on haaste vastata tähän työttömyyteen

eduskunnassa oli suuri joukko kansanedustajia eri puolueista joka ymmärsi hyvin tätä komission melko tiukkaa esitystä

olisin kysynyt

määrärahoja on lisätty sekä työvoimapolitiikkaan että opetusministeriön puolelle koulutuksee

olisin tässä yhteydessä kysynyt pääministerin arviota ja ehkä myös ulkoministerin arviota siitä kuinka tässä laajemmassa yhteisessä ulko ja turvallisuuspolitiikassa näinä ukrainan kriisin aikoina euroopan unioni on onnistunut

aiotaanko edistää sitä että metsän kasvatustavat monipuolistuisivat sillä tavalla että myös muut metodit kuin avohakkuilla hoito yleistyisivät

suomessa nimenomaan pienten lasten äitien työllisyysaste on muihin pohjoismaihin verrattuna hyvin alhainen ja se vaikuttaa naisten työuraan pitkään lopulta pienempinä eläkkeinä

esimerkiksi luovien alojen osalta tähän pyritään saamaan parannuksia yrityspalvelujärjestelmässämme

siinä varmasti sitten myös erilaiset neuvontaorganisaatiot voisivat tehdä oman osansa jotta hakemukset olisivat mahdollisimman hyvälaatuisia ja tietenkin jos valtioneuvosto kokonaisuudessaan pystyisi huolehtimaan siitä että aluehallinnossa olisi riittävät resurssit käsitellä asioita niin sekin varmasti auttaisi

eduskunnassa on halu suojella luonnonlohta ja eduskunnassa tiedostetaan myös hirveän hyvin virkistyskalastuksen mahdollisuudet luoda pysyviä työpaikkoja

tämä kysymys on loppuun käsitelty kyselytunti on päättynyt

nuorten osalta ja työvoimahallinnon osalta ehkä nopeasti otan esille sen että nimenomaan kahden asian vuoksi on päätetty lisätä työvoimahallinnon resursseja

tämän takia tälläkin hetkellä on työ meneillään siitä että kartoitamme sitä miten hyvin itse asiassa palvelut tällä hetkellä vastaavat korkeasti koulutettujen tarpeisiin

jaettu vastuu parantaisi suomalaisten vauvojen oikeutta molempiin vanhempiinsa ja tasa arvoa suomalaisessa työelämässä

kysyisin ministeri koskiselta kun meillä on edessä monia näitä kiintiöpäätöksiä ja eduskunnassa nyt myös käsitellään komission ehdotusta itämeren lohikantojen kestävästä käytöstä onhan maa ja metsätalousministeriö sydämessään sitoutunut luonnonlohikantojen säilyttämiseen

tämä kartoitustyö tulee valmiiksi tämän vuoden lopussa sitä tehdään yhteistyössä muun muassa akavan kanssa joten voi olla että sieltä tulee joitain lisäehdotuksia

nuorisotyöttömyyden nuorten palvelemisen takia ja sitten maahanmuuttajien paremman ja tehokkaamman työllistymisen takia

meillä on tällä hetkellä erityisesti yliopistopaikkakunnilla neuvojia jotka ovat erikoistuneet nimenomaan akateemisesti koulutettujen ihmisten palvelemiseen

arvoisa puhemies

myös aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus joka on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä tuo omalta osaltaan paremmat mahdollisuudet korkeasti koulutetuille saada esimerkiksi työvoimakoulutusta

kiitoksia ministerille hyvästä kokonaiskuvasta ja myös ajallisesta perspektiivistä kun hän kuvasi sitä että tämäntapaisella lainsäädännöllä me olemme aikaisemminkin onnistuneet parantamaan suomalaisen ympäristön tilaa ja toisaalta samaan aikaan meille on syntynyt ja meidän olemassa oleva teollisuutemme on toiminut vastuullisesti ja sitä kautta saanut myös aika ajoin kilpailuetua siitä että se on toiminut ympäristön kannalta hyvin

jos nyt suunnittelee eläköityvänsä viiden vuoden kuluttua joutuisi lykkäämään viiden vuoden kuluttua kuudella kuukaudella tuota siirtymää

ammukset oli niin vaisu

pyrimme myös siihen että työ ja elinkeinohallinnossa ihmisiä palvelevien henkilöiden oma koulutustaso nousee jolloin heidän valmiutensa palvella korkeasti koulutettuja paranevat

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys sisältää kaksi eri ehdotusta joista ensimmäinen koskee kielten opetuksessa käyttöön otettavaa valtakunnallista suullista kielikoetta

arvoisa puhemies

tämä toteutetaan siten että yksi syventävä kurssi muutetaan suullisen kielitaidon kurssiksi

vihreä eduskuntaryhmä on johdonmukaisesti useiden vaalikausien ajan ajanut sellaisia uudistuksia jotka parantavat molempien vanhempien mahdollisuuksia hoitaa pientä lasta kotona

kyllä minun mielestäni ainakin ympäristövaliokunnassa oman muistikuvani mukaan on ollut tosi laaja konsensus siitä että tämä valvottava maksaa periaate tuodaan lainsäädäntöön ja että yrityskenttä itsekin itse asiassa haluaa sitä koska silloin he tietävät että resurssit valvontaan ovat riittävät ja että käsittelyajat ovat tarpeeksi lyhyet

sitä suullista kielitaitoa arvioitaisiin erillisellä kokeella josta vastaa opetushallitus

toimimme nyt ikään kuin olisimme asettaneet maratontavoitteeksemme kaksi ja puoli tuntia ja kesken harjoittelun huomaisimme että tavoitteen saavuttaa jos juoksee puolimaratonin

edustaja jussi niinistö tässä kävi läpi sitä kuinka johdonmukaisesti perussuomalaiset ovat vastustaneet ottawan sopimukseen liittymistä ja myös edustaja niikko otti esille sen että olisimme totta kai voineet tehdä myös toisenlaisen päätöksen vaalien jälkeen

tämä koe on järjestäjille maksuton ja siitä opiskelija saa erillisen todistuksen

arvoisa puhemies

työttömyyden kasvua hillitään peruspalveluiden säilyminen taataan rakennetaan pohjaa talouden pitkän aikavälin kestävyydelle ja jatketaan ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamista

lohiasia ei ole yksinkertainen ja helppo mutta sitä kyllä helpottaa jos on selvänä päämääränä luonnonlohikantojen säilyttäminen

perussuomalaisille voisin todeta sen että oman linjan läpivieminen vaatii usein sitä että pystyy vakuuttamaan siitä myös jonkun toisen

jos siihen ei pysty niin silloin täytyy sitten julistaa omaa linjaa jääden vähemmistöön

olisiko tällaisella merikalastuksen tauolla myös suomeen käyttöä

nyt käsittelyssä olevassa kehysbudjetissa ei leikata menoja vaan valtio ottaa kannettavakseen osan kuntien verotulojen menetyksistä

tämä on tietenkin huolestuttavaa itsessään ja uhanalaisten kalalajien tilanne on uhka sekä ammattikalastukselle että virkistyskalastukselle koska jos ei ole kaloja niin niitä ei voi kalastaakaan

arvoisa puhemies

mielessä on toimeentulo asuntolaina työelämä miten siinä pysyisi mukana etäisyys päiväkotiin vaihtoehdot päiväkodille

haluaisin kysyä ministeri toivakalta sitä millä tavalla vienninedistämisponnistuksissa suomessa katsotaan afrikan mantereelle

tämä on hallitus joka hillitsee julkista velkaantumista nostaa veroja ja leikkaa julkisia menoja

ennen kaikkea perheissä pohditaan kuitenkin sitä mikä on paras tapa hoitaa lasta kuinka pitkään lasta kannattaa hoitaa kotona ja mikä olisi lapsen kannalta paras hetki siirtyä kodin ulkopuoliseen hoitoon

tällaiselta hallitukselta on voimakas arvovalinta se että tässä tilanteessa tehdään merkittävä korotus työttömän perusturvaan toimeentulotukeen ja asumistukeen

mehän olemme tottuneet ajattelemaan että se on melko köyhä paikka ja meillä on siellä kehitysyhteistyökumppaneitakin useita

vihreä eduskuntaryhmä katsoo että kotihoidon tukea uudistettaessa tulee ottaa huomioon huolellisesti erilaiset perheet ja erilaiset elämäntilanteet

toisaalta me varmasti kaikki ymmärrämme sen että ihmisillä jotka saavat työmarkkinatukea tai työttömän peruspäivärahaa on taloudellisesti todella niukkaa tämän korotuksen jälkeenkin

meillä on myös hyvät ja tiiviit suhteet afrikassa useisiin maihin juuri pitkään tehdyn kehitysyhteistyön ansiosta

yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien asema uudistuksessa tulee turvata

yksi isoimmista tehtävistämme on se että pystymme auttamaan näitä ihmisiä rakentamaan reittejä joilla ihmiset vapauduttuaan ehkä toimeentulotukiriippuvuudesta voivat ansaita oman leipänsä omalla työllään

kuinka paljon viennin edistämisessä ja ulkomaankaupan puolella katsotaan ja käytetään hyväksi niitä suhteita joita on muodostunut kehitysyhteistyössä ja nähdäänkö suomalaisessa yrityskentässä vielä afrikan mahdollisuudet

me kaikki varmasti tässä salissa ymmärrämme käytännön työmme kautta aika hyvin sen että suomen jäsenyys euroopan unionissa vaikuttaa päätöksentekoomme hyvinkin paljon

pitkällä aikavälillä talouden kestävyyteen vaikuttaa myös huolehtiminen ihmisten terveydestä ja työkyvystä ja työurien pituudesta

arvoisa puhemies

valtaosa uhanalaisista lajeistamme on metsälajeja

tiedän että monet asiantuntijat ovat sitä mieltä että tätä jäsenyyttä ei silti tarvitsisi kirjata perustuslakiin mutta omasta mielestäni se kyllä toimii tosiasioiden kuvaajana koska yhteiskunnallisessa päätöksenteossa euroopan unionin jäsenyydellä kerta kaikkiaan on niin suuri merkitys

taantuman ei saa antaa sysätä syrjään suurta joukkoa ihmisiä

maa ja metsätalousministeriössä on tällä hetkellä uudistuksen alla sekä metsälaki että metsätuholaki nuo lait jotka käsittelevät sitä mitä meidän talousmetsissämme saa tehdä

nykyinen kotihoidon tuen järjestelmä on kannustanut nimenomaan äidit jäämään kotiin

tutkijat ovat tehneet asiantuntija arvion näiden lakien uudistusesityksistä sillä tavalla missä muodossa ne tulivat työryhmäkäsittelystä

tässä tilanteessa yhdenkään opiskelupaikkaa hakeneen nuoren ei pidä jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle

edustaja soini totesi että tämä kirjaaminen kuvastaa orjamentaliteettia

tämä nykyinen järjestelmä on tarkoittanut sitä että hyvin monille naisille on ollut todella vaikeaa siirtyä takaisin työelämään lastenhoitorupeaman jälkeen

nuo lait esitetyssä muodossaan heikentäisivät luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä

tämä puolestaan on tarkoittanut pitkäaikaista riippuvuutta joko puolison tuloista tai yhteiskunnan tuista ja kuten ministeri totesi loppujen lopuksi hyvin pientä eläkettä

miten tämän tutkijoiden arvion perusteella nyt maa ja metsätalousministeriössä aiotaan muuttaa lakiluonnoksia sekä metsälakia että metsätuholakia jotta näiden lakien uudistus myös vahvistaisi luonnon monimuotoisuutta